arvoisa herra puhemies

oikeuskansleri jonkka antoi päätöksen viime viikolla puolustusvoimauudistusta koskevasta etenemisprosessista

nyt kun itse olen kotikunnan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajana niin hieman riistanhoitoyhdistysten kevätkokouksiin tämä aiheuttaa pientä ylimääräistä työtä mutta kyllä siitä selvitään

poistavat lajeja jotka eivät suomalaiseen luontoon kuulu suorittavat riistan talviruokintaa laskevat riistakolmioita mikä hyödyttää ministeriötä aivan ilmaiseksi ja lisäksi vielä liikenneturvallisuuden kannalta pitävät hirvikannan kurissa

yleiset sopimusehdot velvoittavat että tilaaja tarkistaa että työmaalla ei ole semmoista väkeä jonka asiat eivät ole hoidettu kunnolla

nyt toteutetussa kuulemismenettelyn ajoittamisessa on vaarana että kuulemismenettelyjen merkitys vesittyy

muistamme hyvin jotka täällä talossa viime kaudella olimme että joensuuhun rakennettiin aivan uusi tuliterä hätäkeskus maksoi aika reippaasti ja sitten tehtiin muutaman kuukauden päästä ratkaisu että pannaanpas se kiinni

ei se sinänsä ole kovin mittavaa ja tästä on myös tullut hyvät ohjeet

tämä asia jää hoitamatta

se että käännetty arvonlisäverojärjestelmä on tähän otettu vaihtoehdoksi on minusta aika huono vaihtoehto koska me kaikki tiedämme sen että arvonlisävero on vaan pieni osa siitä mitä työnantaja maksaa niin sanottuja sotumaksuja

riistanhoitopiirien osaltahan on tilanne niin että tämä muutos ja myös sitten nämä rahavarat siirtyvät tälle uudelle organisaatiolle olipa siellä sitten miinusta tai plussaa

julkisuudessa olleitten tietojen mukaan hallitus valmistelisi metsästyksen kieltämistä uusilla luonnonsuojelualueilla

arvoisa herra puhemies

aiotteko kunnioittaa oikeuskanslerin näkemystä tässä asiassa

nyt se on sitten jäämässä tyhjilleen ja kun ei ihan halpaa hommaa näytä olevan tämä purkaminenkaan eli nyt sitten kun vuokrasopimusta ilmeisesti senaatti kiinteistöjen kanssa on tehty tietylle ajalle niin tarvitaankin kohtuullisen reippaasti miljoonia että tämä asia saadaan hoidettua kuntoon

pitääkö tämä julkisuudessa ollut tieto paikkansa

arvoisa herra puhemies

korostan sitä että riistanhoitopuolella vapaaehtoistyön merkitys on ollut erittäin suuri ja myös tässä mietinnössä sitä korostetaan aivan oikein

miten hoidetaan se loppu ne sosiaaliturvamaksut

eivät välttämättä välillä ole kovin taloudellisesti järkeviä nämä ratkaisut joita tässäkin talossa tehdään ja lyhytjänteisyys näkyy täällä hyvinkin voimakkaasti

minä ymmärrän ihan täysin sen että on syytä käydäkin tätä terveyspoliittista keskustelua ja kun itsekään en ole savutellut niin kyllä kai sen tupakoitsijan tuntee kun ohi kävelee kyllähän ne tuoksut tulevat

sanoisin näin että jos näinkin lumisena talvena ei tehtäisi vapaaehtoista työtä riistaruokinnan osalta ja muutoin niin olisi hyvin ikävää varmaan katsoa koska riistaeläimiä varmasti menehtyisi tuolla lumen ja pakkasen seassa

sitä taustaa vasten täytyisi miettiä sitä millä me saisimme tupakointia vähemmäksi

täällähän on muutama hyväkin asia mutta pääasiassa aika ihmeellisiä linjauksia

hallitus kai lähtee siitä että lypsävää lehmää ei kannata tappaa koska hallitus on arvioinut että maltillisilla korotuksilla verotulot kasvavat tämä kai lienee se lähtökohta syy ollut

koskaan emme liikaa korosta tätä vapaaehtoistyön merkitystä

tässä tämä tilanne on kaikessa rumuudessaan

mehän emme voi täällä lopettaa tupakointia muuten kuin panemalla rajat kiinni niin että se olisi kielletty tuote tuoda ulkomailta suomeen ja se ei taida olla nyt kovin järkevää

kaiken kaikkiaan tämä on hyvä esitys ja tätä on helppo myös tukea tuolla eri keskusteluissa

kaivosten perustaminen työllistää rakennusalaa

mutta keskustan lähtökohta on ollut selkeästi se että me haluamme turvata lapsiperheittenkin elämisen mahdollisuuksia näillä omilla korotuksilla ja perusteet ovat hyvin selkeät

tämä johtaa hyvin pitkälti siihen että maaseudulla ihmisillä tulevaisuudenusko alkaa horjua kun ei tiedetä onko investointirahaa jatkossa olemassa vai ei

veronkevennykset ovat oikein painotettuja ja erityisen hyvää on se että vientiyrityksiä tässä tilanteessa on tuettu merkittävällä panoksella

arvoisa herra puhemies

toinen joka varmasti vaikuttaa siihen että korkotukipuolella näinkin mittava summa ollaan pudottamassa on maaseutuneuvonnan määrärahojen erittäin voimakkaat leikkaukset tällä vaalikaudella

kyllä yleisesti lähtökohta varmaan on se että julkiset investoinnit laman aikana ovat paras lääke nostaa työllisyyttä

viimeksi asiaan törmättiin muutama vuosi sitten kun lauhan talven vuoksi puun korjaaminen metsistä kävi mahdottomaksi metsäautoteiden huonon kunnon vuoksi

kysynkin onko vuokra asuntotuotannon aktivoimiseksi uusia avauksia mietitty lähinnä korkotukisäädösten muuttamiseksi

tämän mahdollisuuden toteutuminen kestävällä tavalla vaatii valtiolta aktiivista elinkeino ja liikennepolitiikkaa sekä järkevää ympäristöpolitiikkaa

kun biotalous mineraalitalous ja vesitalous sovitetaan taitavasti yhteen siitä hyötyvät sekä ihminen että luonnon ekosysteemit

julkisuuteen on viime aikoina tullut muun muassa tieto että euroopan komission ympäristökomissaari on sitä mieltä että uusilla natura alueilla metsästys tulisi sallia

tällaisella politiikalla on jatkossakin keskustan eduskuntaryhmän vahva tuki

kuten täällä aikaisemmin on todettu jos se kielletään uusilla luonnonsuojelualueilla se jakaa suomen käytännössä kahtia metsästyksen osalta

tämä ei ole hyvää politiikkaa minun mielestäni koska koko ajan rajoitetaan metsästystä tietyillä alueilla ja ne alueet joilla metsästystä voidaan harjoittaa pienenevät

lopuksi semmoinen positiivinen asia joka täällä näkyy on tämä lomitukselle myönnetty lisäraha ja sehän on sinänsä ihan hyvä asia

saattaa olla tilanne niin että se johtaa jatkossa siihen että maanomistajat rupeavat hinnoittelemaan metsästysoikeutta ja olemme kohta kuin keski euroopassa tässä tilanteessa

suomi tarvitsee työtä ja verotuloja

rakennusala on varsin työllistävä ala

rakennusala reagoi oikeastaan tuotannonaloista ensimmäisenä taantumaan ja olemme täällä kaikki olleet huolissamme työllisyyskehityksestä alalla

se on hyvin tärkeä asia

kuitenkin minusta on tärkeätä antaa alalle nyt positiivisia viestejä ja tietysti hallitus on tässä lisätalousarvoesityksessään semmoisia myös esittämässä

kyllä tämä vuokra asuntotuotannon vauhdittamisesitys on hyvä avaus ja hyvä lähtökohta

onko kruunuasunnot ollut pelastus

mutta onko ministeri huomioinut sen että korjausvelka on erittäin suuri niin vuokratalopuolella kuin asunto osakeyhtiöissä

eikö nyt olisi korkea aika panostaa siihen että valtio antaisi tietyn prosenttimäärän avustusta näitten asunto osakeyhtiöitten korjaukseen ja sitä kautta suomi saisi töitä ja tuloja

kun tiedämme senkin että jos rakennusalalta paljon työvoimaa poistuu niin on aika vaikea sitten noususuhdanteessa saada taas tilalle uutta jos hakeudutaan jo uusiin tehtäviin

rakennusalan tilanne on huonontunut todella nopeasti rtn arvion mukaan

ollaanko nyt tälle korjausrakentamisen puolelle miettimässä uusia avauksia joilla saataisiin tätä korjausrakentamista ihan oikeasti vauhtiin

määrä on todella huolestuttavan iso ja hallitus on toki ryhtynyt toimenpiteisiin

arvoisa herra puhemies

salissa tullaan varmaan syksyn mittaan käymään hyvinkin laajaa kipakkaa keskustelua puolustusministeriön pääluokan säästöistä olen siitä aivan varma

jalkaväkimiinat ovat puolustuksellinen ase tehokas ja edullinen

jos sitä laajennettaisiin mielestäni aivan varmasti sen jälkeen tämä vuokratalotuotanto voitaisiin panna todella reippaasti käyntiin

asiantuntijat ovat arvioineet että hintalaatu suhteella jalkaväkimiinoja ei voida korvata

minä haluan muistuttaa siitä että korvaavat järjestelmät ovat sen kaltaisia että niitten merkkaaminen maastoon on huomattavasti vaikeampaa kuin jalkaväkimiinojen

ne ovat aivan eri asia